ymmärrän toki sen perusajatuksen siitä että tässä haetaan tämmöistä yleisempää hyväksyttävyyttä eli jos jossakin ikäluokassa on hyvin vähän ylen käyttöä niin tietysti kun kaikki maksavat jatkossa tästä on paineita tähän suuntaan mennä

yle ei saa alihinnoitella palvelujaan ottaa kanavilleen mainoksia tai sponsorointia tai käyttää televisio ja radiorahaston varoja muuhun kuin laissa säädettyyn julkisen palvelun tuottamiseen

oikeastaan on hyvä jatkaa ed

kyllä myös itse pidän varsin järkevänä tätä lakialoitetta

arvoisa puhemies

siitä päästäänkin siihen kolmanteen kohtaan jonka halusin ottaa täällä ei sillä ett oli itsestään esille että suomen talous on viennistä hyvin riippuvaista

kyse on lakialoitteesta joka on tehty yhteistyössä kaikkien eduskuntaryhmien kanssa ja niin pitääkin olla koska kyse on veteraanien asioista ja osaltaan kunniavelan maksamisesta

en olisi ikinä uskonut että ainakaan laitavasemmiston ulkopuolelta täällä joku puolustaa pohjois korean hallintoa ja sitä tapaa millä siellä asioita hoidetaan

tässä yhteydessä valiokunta keskusteli myös veikkauksen kanssa veikkauksen ja ylen välisestä yhteistyöstä mutta totesi että lähtökohtaisesti tätä veikkauksen kanssa tehtävää yhteistyötä ei voida pitää sponsorointina mutta sekin asia on tarpeen selvittää

mielestäni suomessa toimii tällä hetkellä ainakin viidenlaisia lentokenttiä jotka ovat keskenään hyvinkin erilaisia

arvoisa puhemies

on myöskin hyväksyttävä tavoite sinällään se että pyritään siihen että jokaisessa ikäluokassa yle tavoittaa tavalla tai toisella ihmiset jotta meillä ei olisi sellaisia ihmisryhmiä jotka eivät ollenkaan saa ylen kautta palveluita tai joita ylen palvelut eivät kykene tavoittamaan koska silloin tietysti jos ajatellaan että nämä kyseiset henkilöt ovat vaikka tiedonvälityksen osalta esimerkiksi ulkomaalaisten nettisivujen varassa siitä saattaa seurata asioita jotka eivät ole hyviä tälle yhteiskunnalle

jos se määrä joka siellä on käytettävissä esimerkiksi sotilaallisen kyvyn ylläpitämiseen olisi käytetty vaikka ruoan tuotantoon siellä varmaan ihmiset eläisivät paljon paremmin

toisin kuin edellinen puhuja kiinnitän huomioni tämän metropolialueen ongelmiin vaikka tulenkin kyllä sellaisesta kunnasta jossa on maa alue kohta luxemburgin kokoinen mutta valitettavasti väkimäärä ei ole ihan vielä metropolitasolla

tämä on siis kaikkien eduskuntaryhmien yhteisesti jakama tavoite ja tarkoituksena on se että me kiitämme siitä mitä veteraanit ovat meille tehneet

mutta lähtökohtaisesti olen vähän viitaten ed

helsinki vantaa joka nyt saa pääosan tästä pääoman korotuksesta taistelee kansainvälisessä kilpailussa

on tietysti tärkeätä että lapset voisivat olla siellä yhden perhepäivähoitajan hoidettavina eikä heidän tarvitsisi vaihtaa hoitopaikkaa kesken päivän

liikenne ja viestintävaliokunta korostaa televisio ja radiotoiminnan kokonaismerkitystä viestinnälle ja kulttuurille ja pitää tärkeänä että televisio ja radiotoiminnan sisältöä ja vaikuttavuutta ja erityisesti yleisradion toimintaa koskevan tutkimuksen riittävä rahoitus turvataan

toinen juttu kysymys tästä hyvästä hallinnosta

toimittiin hyvässä hengessä myöskin valiokunnassa vaikka lopulta tähän esitykseen sisältyikin kaksi vastalausetta jotka sitten myöhemmin esitellään mutta valtaosasta näistä keskeisistä linjauksista olimme hyvin samaa mieltä

itse myöskin aika ajoin annoin rahaa näille kerjäläisille kunnes kerran kuljin siitä ohitse unkarilaisen kollegani kanssa joka työskenteli kanssani yliopistossa

tulkitsen niin että sosialidemokraatitkin pääosin tämän hyväksyvät vaikka siellä ikään kuin muodon vuoksi vähän kritiikkiä yritetäänkin antaa

sen menestyminen euroopan ja aasian välisessä kilpailussa on tietysti koko suomen työllisyyden ja myöskin meidän euroopan yhteyksien kannalta ihan välttämätöntä

vierastan kyllä kansanäänestyksiä muuten kuin kaikkein suurimmissa periaatteellisissa kysymyksissä koska kansanäänestysten suurin ongelma kunnallisella tasolla on se että on vaikea pistää asioita järkevällä tavalla vastakkain

he ovat mahdollistaneet elämisen vapaassa kehittyvässä ja hyvässä kotimaassa ja sen vuoksi on kunnia asia että me huolehdimme veteraaneista heidän viimeisinä vuosinaan

näin on mutta sitä ihmettelen että tässä samassa puheenvuorossaan hän antoi ymmärtää että se että valtion verotulot pienenevät näin voimakkaasti ei saisi mitään vaikuttaa kuntatasolla

rönni mainitsi näistä kuntayhtymistä ja niiden byrokraattisuudesta tai siitä kuinka etäällä ne ovat päätöksenteosta

kyllä nämä ovat hyvin tärkeitä asioita että me yritämme viedä sitä hyvää hallintoa ja tukea niitä kehitysmaita joissa myöskin paikallisen hallinnon toimesta yritetään näitä asioita oikeasti ratkaista

jos näin ei käy niin meillä ei ole lähellekään sellaista määrää yhteyksiä täältä suomesta suoraan eurooppalaisiin kaupunkeihin aasialaisiin kaupunkeihin ja amerikkalaisiin kaupunkeihin jos me emme onnistu tässä kauttakulkuliikenteessä niin että jatkossakin helsinki vantaa on siinä keskeinen toimija eurooppalaisella tasolla

hän sanoi

mitä ihmettä oikein teet

ehkä sellainen tilanne että ollaan tekemässä kuntaliitosta ja on kaksi vaihtoehtoa on sellainen johon tämä järjestelmä selkeästi sopii

aivan aluksi haluan mainita sen että monet tärkeät asiat ovat parastaikaa työryhmissä ja selvityksen alla kuten esimerkiksi rautatieliikenteen kilpailun avaaminen kaivostoiminnan kuljetustarpeet liikenteen oikeudenmukainen hinnoittelu merenkulun strategia lentoliikenteen strategia liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen ja tulevaisuuden polttoaineiden arvioiminen nimenomaan näiden biopolttoaineiden kehittäminen ja siihen liittyvät asiat

mutta siitä huolimatta on rehellisyyden nimissä sanottava että kun valiokunta käsitteli tätä ylen hallintoneuvoston kertomusta joka täällä oli aiemmin niin nousi kyllä aika voimakkaasti esille se asia onko tämä kanavauudistus ihan kaikilta osiltaan onnistunut

on huomattu esimerkiksi kotikunnassani sastamalassa kun seutukunnasta tuli yksi kunta kuinka paljon helpompaa on kunnan sisällä tehdä niitä päätöksiä verrattuna siihen että kun aikaisemmin yritettiin tehdä seutukunnassa niitä päätöksiä niin kaikki neuvottelijat katsoivat asiaa vaan oman kuntansa näkökulmasta eikä katsottu sitä kokonaisuutta

ja edelleen on niitä strategisia omistuksia joissa valtion pitää olla aktiivisesti mukana ja on myös sellaisia yhtiöitä joissa valtion kannattaa omistustaan lisätä ja niin tässä tehdäänkin fingridin ja gasumin osalta

mutta jos nyt ajatellaan vaikka sellaista tilannetta rakennetaanko uimahalli vai palloiluhalli niin aika harvoin nämä ovat kustannusvaikutuksiltaan toisiinsa rinnastettavia ja silloin sitä harkintaa on aika vaikea tehdä koska koko tämä edustuksellinen demokratiahan perustuu siihen että ne henkilöt jotka päätöksiä tekevät saavat siihen riittävän informaation mutta tämän informaation saattaminen kaikelle kansalle ei ole yhtä selvää

mietin myöskin sitä minkä takia siellä kaupungissa jossa itse asuin eli miskolcissa joka on yksi unkarin köyhimmistä kaupungeista kukaan ei kerjännyt

tämä on siinä mielessä hyvin kannatettava esitys koska tiedetään että perhepäivähoito vaatii työntekijöiltä varsin paljon ja siitäkin huolimatta että tämä muutos tehdään voi olla vaikeuksia perhepäivähoitajien saatavuudessa

orpo täällä jo aiemmin mainitsi miten me voimme mennä tästä sillä tavalla eteenpäin että kunnissa pystytään peruspalvelut hoitamaan pystytään vastaamaan osittain myös siihen kasvavaan palvelutarpeeseen mutta siitä huolimatta tehdään myöskin niitä rakenteellisia uudistuksia ja katsotaan todella sitä mitä voidaan paikallisesti tehdä aivan kuten ed

heinäkuuta

nyt kun tätä yle lakia käsitellään tähän julkisen palvelun tehtävään millä tavalla se toteutetaan varmasti tullaan kiinnittämään vielä hyvin syvällistä huomiota

että vaikka onkin iso kunta ja erilaisia intressejä siitä huolimatta kunnan sisällä on huomattavasti helpompi tämä ratkaisu

sen lisäksi meillä on sellaisia kenttiä joista pääosa liikenteestä suuntautuu muualle kuin maan sisäisesti helsinkiin eli suoraan eurooppaan

niin hyvä tarkoitus kuin tällä lakiesityksellä onkin ja kuinka kannatettava se onkin on kuitenkin rehellisyyden nimissä tuotava esille se että kun valiokunta tästä varsin perusteellisen asiantuntijakuulemisen kävi ja kuuli sekä pienten kuntien edustajia sellaisten kuntien joissa lasten päivähoito perustuu perhepäivähoitojärjestelmään että myöskin isompien kuntien edustajia sellaisten kuntien joissa perhepäivähoito on yhtenä mahdollisuutena niin kävi ilmi että tähän liittyy kyllä se uhka että perhepäivähoito joissakin kunnissa saattaa vähentyä merkittävästi koska tästä aiheutuu lisäkustannuksia

tämän balanssin löytäminen on tässä se avainasia

eivät he tule tänne sillä tavalla omasta tahdostaan että he haluaisivat elättää itsensä tällä tavalla mutta joku taho hyötyy siitä että lähettää näitä henkilöitä tänne

kuinka tarpeellinen tämä seutukuntajako enää itse asiassa on kun aika paljon on varsinkin maaseudulla tapahtunut sitä että näistä seutukunnista joko on tullut tai on tulemassa yksittäisiä kuntia

ehdotettu lainmuutos laajentaa korvauksen saajien piiriä ja edesauttaa ikääntyneiden sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan tukipalvelujen omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin

on aivan varmaa että kunnissa tulee olemaan kuten myöskin koko suomessa edessä varsin laihoja vuosia myöskin eteenpäin

näille maakunnille ovat erittäin tärkeitä nämä suorat eurooppa yhteydet niissä maakunnissa toimiville yrityksille ja myöskin niille turistivirroille jotka nämä suorat lentoyhteydet mahdollistavat

se on se avainkysymys tässä koko asiassa voidaanko sen hyväksyttävyyden tavoittelun nimissä mennä niin pitkälle että pyritään tarjoamaan juuri sellaista ohjelmaa joka löytää ne katsojat joita tähän asti ei ole löydetty jotka joissakin tilanteissa ovat nimenomaan niitä joille kaupalliset kanavat palveluita tarjoavat

sitten tietysti kun myynnin aika tulee nythän annetaan myyntivaltuus ja kun se myyntipäätös sitten tehdään niin siihen luonnollisesti vaikuttaa se mikä on saatava hinta ja miten se raha aiotaan sijoittaa eteenpäin niin että siitä tulee uutta kasvua ja sitä kautta suomen taloutta ja työllisyyskehitystä tukevaa toimintaa

vaikka talous lähtisi välittömästikin kasvuun niin tämä alamäki jossa on oltu tulee olemaan sen verran pitkä että tässä täytyy myöskin katsoa eteenpäin ja harkita päätöksiä sitten uudelleen mutta tämä oli ensimmäisenä täsmätoimena aivan erinomainen

haluan aivan aluksi antaa kiitokset ministerille ja hallitukselle siitä että tämä viime hetkillä otettiin pois täältä veron piiristä ja haetaan nyt euroopan komissiolta lupaa sille että voidaan tätä esitettyä keräyspaperin käyttöä jatkaa ja pitää tämä siistauslieteveron ulkopuolella

ja onko todellakin niin että suomen ja suomalaisten on viisasta tukea niitä jotka toisten hädänalaista tilaa hyväkseen käyttävät

sitten kun ilta sanomat kysyi kuinka monta emu kriteeriä suomalaiset tuntevat niin se oli muistaakseni niin että vajaa viidennes tunsi edes yhden emu kriteerin minkä jälkeen todettiin että ehkä kansanäänestystä ei ole järkevää järjestää

mitä sitten tulee näihin pakkoliitoksiin niin pakko on tietysti huono sana aina kaikkialla mutta niitten kuntien osalta jotka eivät pysty lainkaan taloudellisia velvoitteitaan hoitamaan tai ovat hyvin heikoilla siinä tilanteessa onko kuitenkin niin että on pienempi paha se että kunnasta tulee osa isompaa kuntaa jos se on sillä asialla hoidettavissa kuin se vaihtoehto että ne ihmiset joutuvat muuttamaan siitä kunnasta pois koska kunta ei pysty tarjoamaan palveluita

sitten meillä on isoja pääasiassa kotimaiseen liikenteeseen suuntautuneita kenttiä

eu tasolla ja keskeisillä kansainvälisillä foorumeilla tulee pystyä yhteistyössä toimialan kanssa vaikuttamaan sääntelyn ja linjausten sisältöön jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja tuoda painavasti esille muun muassa suomen maantieteellisestä sijainnista sekä olosuhteista johtuvat erityispiirteet ja niistä aiheutuvat vaatimukset liikennettä koskevalle sääntelylle

oulu rovaniemi vaasa ja kuopio esimerkiksi joista oululla on vielä edellytykset nousta koko kalottialueen keskuskentäksi

tämän lakialoitteen lisäksi eduskuntaryhmän puheenjohtajat ovat myös jättäneet talousarvioaloitteen veteraanien kuntoutusmäärärahojen lisäämiseksi

tälle voi etsiä mitä tahansa perusteluita mistä hyvänsä perusoikeuksista mutta totuus kuitenkin on että tämä on se logiikka millä tämä järjestelmä toimii ja jos meidän lainsäädäntömme ei muutu ei myöskään muutu tämä käytäntö

haluaisin myös ottaa esille tämän irtisanomiskorvausten puolittamisen

ja sitä kehitystä täytyy myöskin tukea koska jos kalottialueen liikenne niin ruotsin norjan kuin venäjän osalta tapahtuisi suomen kautta ainakin osittain niin siinä olisi tärkeitä liiketoimintamahdollisuuksia

arvoisa puhemies

tosin muistaakseni aho totesi että sen jälkeen tiedettäisiin paremmin kun kansanäänestys olisi järjestetty mutta ehkä se ei kuitenkaan ole sen idea

rintamaveteraanien kuntoutuksen tarkoituksena on veteraanien toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin että mahdollisimman pitkään he kykenevät selviytymään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan

on tietysti niin että kun ihmisiä tulee tänne hakemaan turvaa ja monilla on siihen myös perusteltu syy niin sitten kun joku sellainen henkilö joka on tullut hakemaan turvaa syyllistyy rikokseen sitä on aika vaikea käsittää kun tänne on tultu turvaa hakemaan

urheilun osaltahan on niin että myöskin yle on kiinnostunut juuri niistä samoista megatapahtumista ja niistä megalajeista jotka myöskin kaupallisella puolella kannattavat

tämä voi aiheuttaa hoitajapulaa ja ennen kaikkea haaste liittyy siihen miten tämä hoitomuoto koetaan jatkossa palvelun käyttäjien näkökulmasta

yrjö kopra jota näissä asioissa kovasti arvostan käytti tässä mielestäni merkittävän puheenvuoron että tätä samaa tehdään tällä hetkellä myös yksityisesti omistetuissa yrityksissä

valiokunta pitää kansainvälistä ja eu tason vaikuttamista yhtenä tärkeimmistä liikennepolitiikan painopistealueista johon tulee jatkossa panostaa ja keskittyä voimakkaasti

eli onko kuitenkin sellainen perälauta jossain olemassa tai olisiko järkevää olla jos tietyssä tilanteessa on jo siinä vaiheessa kynnys ylitetty että ei enää itsenäisesti voida toimia

silloin herää kyllä kysymys onko ylen tehtävä kamppailla esimerkiksi siitä näkyvätkö jääkiekon sm liigan ottelut sieltä kun meillä on olemassa kaupallinenkin kanava joka pystyy ne järkevästi tarjoamaan vai pitäisikö ylen näyttää sellaista kotimaista urheilua joka ei kaupallisella kanavalla kannata

tähän voi ikään kuin selvennykseksi sanoa sen että ei toivota että ajaudutaan toista kertaa samanlaiseen tilanteeseen kuin rikkidirektiivissä

tietysti palvelujen käyttäjät ovat tottuneet nykyjärjestelmään että perhepäivähoitajat ovat tehneet pitkää työpäivää ja vanhemmat ovat voineet aina jättää lapsen samalle perhepäivähoitajalle

tosiaan pirkanmaalla olimme erittäin huolestuneita tästä tilanteesta koska mäntän paperitehtaan pehmopaperituotannon osalta ainakin vienti olisi käytännössä ajettu alas jos siistausliete olisi joutunut jäteveron piiriin ja jos käytäntö olisi säilynyt pirkanmaalla kuten ed

tässä yhteydessä totean vielä sen että jo aiemmin kaikki eduskuntaryhmät ovat päättäneet että näiden veteraanien kuntoutusmäärärahojen pitäisi olla riittävällä tasolla suhteessa siihen mitä veteraanit voivat näitä palveluita käyttää

sitten meillä on näitä kausikenttiä kuten esimerkiksi kittilä ivalo kuusamo joilla joihinkin aikoihin vuodesta parhaaseen turistisesonkiaikaan on hyvinkin vilkasta käyttöä ja ne menestyvät silloin varsin hyvin

näistä kokonaisnäkemyksistä valiokunta toteaa myöskin että väestön ja talouden voimakas keskittyminen kasvukeskuksiin ja niiden ympäristöön muodostaa liikenteen rahoitukselle kaksoishaasteen

mutta minusta on erittäin johdonmukaisesti johdettu nyt sitä mitä maahanmuuttopolitiikassa on tehty ja mikä näissä olosuhteissa on ollut mahdollista

onneksi nämä kaikkein isoimmat urheilutapahtumat on ratkaistu jo euroopan parlamentin päätöksellä siten että ne näkyvät jollakin yleisesti levitettävällä kanavalla

tämä saattaa johtaa myös siihen että perhepäivähoidossa painottuu entistä enemmän yritystoiminta koska yritystoiminnassa tietenkään nämä työaikavelvoitteet eivät ole olemassa

tämän vuoksikin oli välttämätöntä että myös eduskuntaryhmät tähän asiaan tarttuivat kun budjettiesitys ei sitä tavoitetta täyttänyt vaan siellä oli vaan sitten huomioitu se että kun veteraanien määrä on laskenut niin myös se kuntoutusmäärärahojen määrä oli pudonnut

mutta on hyvin tärkeätä että lentoyhteydet ovat kuitenkin läpi vuoden saatavilla ja että tarvittaessa sitten niitä voidaan myöskin vahvistaa niin että saamme tänne mahdollisimman paljon ulkomaalaisia turisteja jotka jättävät huomattavan määrän rahaa tänne suomeen

jos nyt mietitään tätä energiapolitiikkaa niin on ihan välttämätöntä se että meidän teollisuudellemme taataan kilpailukykyinen energia vuosikymmeniksi eteenpäin jotta tänne voidaan investoida ja tänne syntyy investointeja

tämäkin asia on tässä valiokunnan mietinnössä huomioitu

tärkeintä tietysti olisi se että yrittäminen perustuu aitoon haluun eikä siihen että järjestelmä muutetaan sellaiseksi että perhepäivähoitoa voidaan vain yritystoiminnan kautta jatkossa hoitaa

sitten on kategoria pori ja jyväskylä jossa keskustellaan siitä onko lentoliikenteellä ylipäätään edellytyksiä koska raideyhteys pääkaupunkiseudulta on kohtuullisen nopea ja raideyhteyttä vahvistamalla voitaisiin edelleen sitä aikaa lyhentää

vaarana on se että jos ylen linja on jatkossa se että haetaan vain näitä kaikkein suosituimpia lajeja ja pyritään profiloitumaan erityisesti niihin lajeihin jotka tässä tietyssä kohderyhmässä saavat kaikkein suurinta suosiota niin monet meidän perinteiset palloilulajit hiihdot yleisurheilut jäävät tämän linjauksen ulkopuolelle valtaosaltaan

mutta nyt kun selvitimme asiaa yhdessä sosiaali ja terveysministeriön virkamiesten kanssa niin saimme tiedon että tällä miljoonan euron lisäyksellä pystytään merkittävästi asiaa auttamaan

mutta on myönnettävä rehellisesti että ainoastaan vesivoima uusiutuvista energiamuodoista kannattaa itse itsensä

sen sijaan yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja toimiva joukkoliikenne vaikuttavat vasta pidemmällä aikavälillä vaikka nekin ovat tärkeitä

on erittäin hyvä että me olemme täällä näissä asioissa hereillä ja paitsi että on tärkeää että ympäristönsuojelussa mennään eteenpäin on tärkeää myöskin kantaa vastuuta taloudesta ja työllisyydestä ja pitää huolta siitä että näin järkevä asia kuin keräyspaperin talteenotto kannattaa myöskin jatkossa

on siis huomioitava myöskin ne käytännön hankaluudet jotka tästä tulevat mutta ne ovat kuitenkin pienempi asia kuin se että tätä muutosta ei toteutettaisi koska on tietysti aika epänormaalia että perhepäivähoitajalla on ollut selvästi pidempi työaika kuin kunta alalla keskimäärin

ja tietysti erittäin hyvä parannus on ollut myös se että nyt kunnat voivat lähestyä kaikkia veteraaneja ja kutsua heitä sinne kuntoutuksen piiriin

joten jotta tämä meidän paletti toimii niin se tarkoittaa sitä että meillä on oltava sopivassa suhteessa ydinvoimaa sopivassa suhteessa bioenergiaa sopivassa suhteessa vesivoimaa jossain määrin tuulta

uskon että näiden kenttien osalta liikenne pääsääntöisesti tapahtuu jatkossakin näistä kaupungeista raideyhteyden kautta mutta ainakin pienimuotoiselle lentoliikenteelle on tarvetta koska on yritystoimintaa jossa on tarvetta päästä saman päivän aikana eurooppaan ja takaisin kotiin

on ihan välttämätöntä että rehellinen työnteko ja rehellinen yrittäminen tässä maassa kannattavat ja sen takia harmaata taloutta on saatettava kuriin

silloin kyllä kysymys kuuluu olemmeko me tehneet oikeita valintoja koska vaarana piilee että näitä ei kohta näe miltään kanavalta ei edes maksulliselta kanavalta

niistä asiaan liittyvistä tietosuojaongelmista on päästy eroon mikä on tietysti ihan välttämätöntä jotta mahdollisimman moni veteraani pääsisi tämän kuntoutuksen piiriin

tavoitteena on tietenkin se että kotimaisuusastetta pystytään nostamaan

on myöskin niin että harmaan talouden ongelmat joita on varsin laajaltikin kyllä merkittävissä määrin keskittyvät juuri rakentamiseen hotelli ja ravintola alalle ja jossain määrin myöskin kuljetukseen ei toki kaikkiin sektoreihin siellä ja sen takia täytyy ollakin sellaista priorisointia että keskitytään niihin asioihin joissa oikeasti näitä ongelmia on ja niiden torjuntaan ja siellä on perusteltua että mennään pidemmälle kuten tässä esityksessä on menty

tämä on se kaiken ydin mutta meidän on sellainen energiapolitiikka saatava aikaan että se mahdollistaa myös tulevat investoinnit suomeen

ideani oli siis kuvata sitä että nämä tilanteet ovat hyvin erilaisia ja kun finavia nyt on saanut tämän pääoman korotuksen niin pitää myöskin toimia niin että nämä kaikki osittain keskenään ristikkäiset intressit huomioidaan

silloin taas kun ajatellaan tämän yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta kuinka merkittävää on se että nuoret harrastavat urheilua ja harrastavat monia näitä lajeja niiden lajien toimintaedellytysten kannalta televisionäkyvyys on tämän päivän yhteiskunnassa ihan välttämätöntä

sen vuoksi valiokunta haluaa selvittää mahdollisuuden ottaa käyttöön dieselveron palautusjärjestelmä

kuvittelisin näin ja olen aika lailla varma että kulttuurin puolella toimii hyvin pitkälle sama logiikka mutta en tunne sitä niin hyvin joten en lähde sitä tässä arvioimaan

täällä on keskustelun aikana oltu huolissaan niin nuorten kuin ikääntyneidenkin alkoholin käytöstä

on tietysti hyvin tärkeää että vaalirahoitus on läpinäkyvää ja on niin että jos annetaan sellaisia summia että niillä epäillään olevan vaikutusta niin silloin myöskin se rahoittaja on tiedossa

arvoisa puhemies

valiokunta korostaa myös sitä että tehokkaasti toimiva runkoverkko kasvukeskusten välillä on tae maamme kilpailukyvyn säilymisestä ja samalla myös maan sisäistä muuttoliikettä hillitsevä ja alueellista kehitystä tukeva tekijä

mitä ensinnäkin tulee tämän valmentavan koulutuksen pidentämiseen niin se on mielestäni sellainen investointi tulevaisuuteen että se tulee varmasti maksamaan itsensä takaisin

normaalitoiminnassa lähes kaikilla aloilla on riittävää se että jos sopimussuhde on vakiintunut se takaa sen että ongelmia ei ole

tämäntyyppiseen linjanvetoon mielestäni myöskin valiokunnan on omassa käsittelyssään otettava kantaa ja myöskin siinä yhteydessä kun jatkossa meille tulee vuosittain tämä ylen hallintoneuvoston kertomus toivottavasti nopeammassa aikataulussa kuin nykyisin

arvoisa puhemies